tätä venäjänato keskustelua arvioitaessa aivan totta tämä lissabonin kokous oli merkittävä

tulotasoltaan köyhimmässä kunnassa jossa palvelutarpeet ovat suurimmat vantaalla se on korkea

se avasi uuden ulottuvuuden koska ensimmäisen kerran venäjä ilmeisesti otetaan mukaan naton aluepuolustusjärjestelmän erääseen komponenttiin eli tähän ohjuspuolustuskilpeen

näistä asioista on kyse silloin kun me puhumme pääkaupunkiseudun kokonaisuudesta ja kansalaisten kannalta näistä hallintorajoista ja rajoista jotka ovat kiusaa ihmisille

arvoisa puhemies

kun arvioidaan tätä atalanta operaatiota luonnollisesti ensimmäiseksi lähtökohdaksi on otettava se että merenkulun vapaus ja turvallisuus on tietysti kaikille meille yhteinen asia ja siitä kansainvälisen yhteisvastuun kautta myöskin me suomalaiset joudumme kantamaan huolta

korkeaoja hyvin sen muistaa että ihmisoikeuskori pitäisi kaiken kaikkiaan siirtää etyjistä pois euroopan neuvostolle ja antaa sille se tehtävä ja etyj keskittyisi tähän varsinaiseen kovaan turvallisuuden ytimeen

tässäkin meillä on mahdollisuuksia toimia lainsäädäntöteitse ja on ehdottoman järkevää että seuraavaan hallitusohjelmaan saatetaan tästä lex helsingin seudusta esitys

se ei tietenkään kelvannut eurooppalaisille maille

sen seurauksena sitten venäjä teki tämän uuden käännöksensä jolloin tämä niin sanottu korfun prosessi lähti liikkeelle ja medvedev pari vuotta sitten ehdotti uutta turva arkkitehtuuria johon sidottaisiin sekä etyj nato että muut turvallisuuselimet ja tätä kautta avattaisiin uusi keskusteluyhteys

outi mäkelä sanna lauslahti molemmat edustajat puhuivat tästä

mutta kaiken takana arvoisa puhemies on varmasti ollut se että venäjä on hakenut paikkaansa eurooppalaisessa turvajärjestelmässä ja sanoisinko sen ytimessä

ei kysymys ole siitä onko lisää hallintotasoja vai ei vaan on ongelmia jotka ovat ylikunnallisia ja ylikunnalliset ongelmat on ratkaistava ylikunnallisella tasolla ja sitten on ongelmia jotka ovat lähellä kansalaisia ja ne on ratkaistava kuntalaisten tasolla

etyj ei ole sen ytimessä nato on omalla tavallaan siinä ytimessä ja venäjä on hakenut sitä muotoa miten tämä nato dilemman venäjän ulkopuolella olo voitaisiin tehdä sisällä oloksi

kolmanneksi jos ja kun tässä käytetään nyt sitten sotilaallista kriisinhallinta aparaatistoa niin ei sekään nyt ole haitaksi että suomen merivoimat voivat osallistua ensimmäisen kerran historiassa tämän tapaiseen operaatioon jossa sitten saadaan kansainvälisestä vuorovaikutuksesta kokemusta ja taitamista mikä sekin sinänsä voi puoltaa kansallisista lähtökohdista arvioituna tätä asiaa

siinä prosessissa tämä askel joka nyt on juuri otettu on potentiaalisesti historiallisesti merkittävä

on lähikunnat ja sitten on seudullinen päätöksenteko ja myöskin siihen liittyvä edustuksellinen demokratia edustuksellinen päätöksentekojärjestelmä

nato saattaa pitemmässä juoksussa tässä yhteydessä alkaa muodostua yhteistyövaraiseksi turvallisuuselimeksi ja ottaa ehkä sitä roolia mikä tämmöisessä yhteistyövaraisessa turvallisuudessa ei niitten uhkakuvien varassa jakolinjojen kautta vaan yhteistyön kautta ajetaan turvallisuutta saattaa muodostua elimeksi

mutta arvoisa puhemies jos me vakavasti otamme tuon ongelman joka nyt kulminoituu kysymykseen merirosvouksesta ja laivojen suojaamisesta niin on ehdottomasti tunnistettava se seikka että tätä ongelmaa ei ratkaista merellä vaan maalla

mutta totta on että on nähtävä nyt tämän prosessin joka on käynnissä historiallinen potentiaali ja sitä täytyy tietysti tervehtiä ilolla

silloin vakavat ponnistelut täytyisi tietysti suunnata siihen kuinka luoda kehitysedellytykset somaliassa sillä tavalla että maa rauhoittuu ja että siellä on myöskin taloudellisen toimeentulon mahdollisuudet muutkin kuin puhdas avoin ryöstötalous joka tässä nyt sitten näkyy

vastaus ed

mäkiselle kun hän kommentoi sitä vantaan valtuustossa käytyä päätöksentekoa jossa me sosialidemokraatit otimme kielteisen kannan tähän kuntajakolain mukaiseen selvityksen tekemiseen

me olimme hyvin tietoisia siitä

siinä suhteessa siihen tietysti lankeaa kysymysmerkki koska olisi luonnollisesti myöskin varmistettava se että pyrittäisiin ne kehitysedellytykset luomaan sinne somalialle itselleen

jos haluttaisiin merirosvouteen suoraan vaikuttaa niin siinäkin alusten suojaaminen on vain seuraukseen tarttuminen

jos haluttaisiin merirosvoja kontrolloida niin silloin voimavarojen satsaaminen rannikkovartiostoon rajavalvontaan voisi tuottaa parempia tuloksia kuin vain sotalaivojen lähettäminen suojaamaan

mutta kuten useissa puheenvuoroissa täällä on todettu tähän asiaan täytyisi pystyä tarttumaan sitten kokonaisvaltaisemminkin kuin vain merirosvoja merellä jahdaten

kun minä puhuin kollektiivisesta intressistä jota kansalaisjärjestöt tai ay liike ajavat kysymys on siitä että on tietty tahtotila ajaa joitain asioita joihin muun muassa ed

mutta aivan yhtä lailla sampo oyssä on valtava määrä osakkeenomistajia jotka eivät voi vaikuttaa siihen ketä sampo oy tukee eikä näiden omistajien ääni tässä tilanteessa kuulu mutta yrityksen toimivalla johdolla on intressi ajaa sijoitetulle pääomalle mahdollisimman suuri tuotto ja se tukee kokoomuspuoluetta koska kokoomuspuolue työskentelee tuon suunnan mukaisesti

lahtelalle todeta todellakin näin että kun hän arvostelee tämän suojauksen tarvetta merellä sillä että älykäs merirosvopäällikkö ryöstäisi alukset satamissa ja maalla niin tämähän ei ole vastaus siihen ongelmaan mikä meillä on koska siellä ilmeisesti ei ole älykkäitä merirosvopäälliköitä koska he ryöstävät niitä laivoja siellä merellä

en tiedä onko nyt sitten älykkyydestä vai ei älykkyydestä kysymys vai kysymys ihan määritelmällisesti siitä että merirosvopäällikkö ei ole merirosvopäällikkö sen jälkeen jos se ryhtyy maalla ryöstämään

jäin kuitenkin kysymään kun ed

sasi moneen kertaan viittasi muun muassa keniaan jossa on näitä oikeudenkäyntejä jo nyt ollut onko teillä vahva luottamus kenian oikeuslaitokseen

nämä analyysit mitä nimenomaan keniasta oikeusvaltiona tai ihmisoikeuksien puolelta on tehty eivät kyllä rohkaise siihen että niissä tuomioistuimissa ne kriteerit täyttyvät joita me edellytämme silloin kun puhumme oikeudenmukaisesta tuomioprosessista

onko tähän teillä vastaus kun te haette niitä rannikkovaltioita mahdollisia maita joissa näitä sitten jos suomalaiset saisivat kiinni joitain merirosvoja tulisi tuomittavaksi

arvoisa puhemies

täällä on paljon puhuttu tänään asiaa ja pohdittu sitä mitä yhteisvastuu euroopassa tarkoittaa kun elämme yhteisen rahapolitiikan oloissa ja meillä on yhteinen euro

minulla on ollut taipumus kyllä tunnistaa tämän yhteisvastuun olemassaolo

sitä kauttahan tietenkin joudumme miettimään niitä yhteisiä toimia joiden varassa sitten pahimmassa tapauksessa myöskin voimme saada itse tukea jos olemme vaikeuksissa ovat ne syyt sitten syissä tai sepissä

toisinkin päin se tietenkin toimii eli jos joku euromaa niin kuin kreikka tässä tapauksessa on ajautunut vaikeuksiin niin meidän on syytä miettiä oikeita keinoja kuinka päästämme maan pälkähästä

sanotaan että jos lainaat pankkiiriltasi miljoonan olet pulassa jos lainaat biljardin niin pankkiirisi on pulassa

tässä kreikan kohdalla pankkiirit ovat joutuneet pulaan ja tietenkin kritiikki on sikäli oikeaa että tämä pankkien suhteellisen löysä lainananto historian valossa on tässä myöskin tunnistettava

se on ollut näissä ohjelmissa joita unionin tasolla on nyt rakennettu rakennevikana että pankkisektori on päästetty liian helpolla ellei suorastaan ole avitettu pankkisektori ulos näistä ongelmista ja veronmaksajat ovat viime kädessä kuittaamassa

hoskonen muun muassa täällä hetki sitten käytti puheenvuoron jossa arvosteli sitä että ranska ja saksa ikään kuin ulkoparlamentaarisesti löytävät toinen toisensa

mutta vielä enemmän ihmettelen sitä myöskin tässä salissa esitettyä kritiikkiä että jos johtajuutta otetaan siinä tilanteessa ettei ole löytynyt yhteisymmärrystä niin en minä voi sitä pitää huonona että saksa ja ranska löytävät toisensa ja avittavat sitä kautta unionin yhteisen politiikan formulointia

ei se ole se ongelma ketkä löytävät toisensa ja kuinka päästään eteenpäin vaan ongelmaa on katsottava siitä näkökulmasta millä ehdoilla päästään eteenpäin mitä tapahtuu

se on minusta se mahdollinen kritiikin aihe ei se että ranska ja saksa löytävät kompromissiratkaisun kautta mahdollisen tavan edetä eteenpäin

toinen kysymys joka tässä keskustelussa oli aikaisemmin esillä liittyi siihen mikä on pankkien luonne tällä hetkellä kuka vastaa pankkisektorista kussakin maassa

yhteisvastuu ei ulotu siihen

mutta tämä pankkisektorin valvonta yhä enemmän joudutaan hoitamaan ylikansallisesti ja sen takia nyt eurooppalaisia elimiä ollaan synnyttämässä ja ensiaskeleita ne ovat tässä suhteessa ottamassa

valtiovarainministeri katainen täällä pohdiskeli julkisen sektorin roolia ja kun kyselin yksikkötyökustannusten valvonnan perään niin hän totesi että on selvä korrelaatio siinä että nämä heikoimmin menestyneet euromaat espanja portugali ja kreikka ja irlanti ovat korottaneet viime vuosina voimakkaimmin julkisen sektorin palkkoja ja siitä ikään kuin seuraavat sitten nämä ongelmat

ei kai kreikan ja näiden mainittujen maiden perusongelma ole se että on korotettu julkisen sektorin palkkoja jotka ovat jälkeen jääneitä kaikkialla euroopassa suhteessa yksityiseen sektoriin

ei kai se ongelma ole siellä niinkään vaan on katsottava menojen lisäksi myöskin tulopuolta ja tulopuolella näillä kaikilla mailla on ongelmia selkeitä ongelmia

meillä on näissä maissa korruptiota joka on ihan toisessa mittakaavassa kuin esimerkiksi pohjoismaissa ja sitten tulee se iso merkitys tulopuolella josta täällä on nyt paljon puhuttu että kun kerran on finanssisektorin säätelystä kysymys niin kyllä sinne täytyy saada myöskin vastuuta ei ainoastaan tänne valvonnan puolelle vaan myöskin veronmaksun puolelle

on arvoisa puhemies erikoista että edelleenkin meillä on yksi hyödyke josta käydään laajamittaisesti kauppaa ja jossa ei ole minkäänlaista arvonlisäveroa välillistä veroa ja se hyödyke on tietysti rahaomaisuudella käytävä kauppa

täällä on paljon puhuttu tässäkin yhteydessä tästä finanssitransaktioverosta varainsiirtoverosta joka on ehdottomasti välttämätön aikaansaada eurooppalaisella tasolla ja myöskin kansallisella tasolla siinä voidaan edetä mutta mieluummin tietenkin eurooppalaisella tasolla

silloin on kyse siitä että kaikessa rahaomaisuudella käytävässä kaupassa on kysymys arvopapereista johdannaisista osakkeista on kysymys velkakirjoista tai myöskin valuuttakaupasta jos ei se nyt suoraan vienti ja tuontitoimintaan liity näissä kaikissa pitäisi olla jonkin tyyppinen välillinen vero

minusta oli väärin että valtiovarainministeri lähtee ensisijaisesti moittimaan kreikkaa espanjaa portugalia irlantia siitä että julkisen sektorin muutenkin heikkoa palkkatasoa on lähdetty siellä

keskusteluun

asia on loppuunkäsitelty

tämä on argumentti

kangas tässä juuri sanoi että kreikkalaiset ovat syyllisiä ylivelkaantumiseensa ja tulojensa pimittämiseen ja taloudellisen tilanteensa pimittämiseen joka tietysti sekin pitää paikkansa

mutta vanha sanontahan että jos ylivelkaantumistilanteessa lainaat miljoonan olet vaikeuksissa jos lainaat miljardin pankkiirisi on vaikeuksissa

kolmantena isona seikkana on luonnollisesti se että nyt tämä imfn paketti ja eun antama paketti on sisällöltään vyönkiristysohjelma ennen kaikkea

vakavammin myöskin on paneuduttava siihen mikä on valtion tulopohja jatkossa mitä tehdään harmaalle taloudelle mitä tehdään pääomaverotukselle ja millä tavalla tätä puolta pyritään vahvistamaan

totta kai tässä täytyy katsoa kokonaisuutta

täällä on useissa puheenvuoroissa viimeksi ed

poikkeuksellisen mittavista asioista tehdään päätöksiä euroopan unionin tasolla ja myöskin suomen tasolla

tämä valmisteluprosessi näissä asioissa ei noudata normaaleja menettelytapoja kaavoja niitä prosesseja joilla unionissa valmistelu tapahtuu

mittakaavat ovat suuria näissä erilaisissa vakaustakuujärjestelyissä joista täällä on puhuttu puhumme kymmenistä miljardeista sadoista miljardeista mittasuhteet ovat huikeat jo tällä tasolla mutta myöskin institutionaalisesti nämä päätökset mitä nyt päätelmien puitteissa olemme saaneet viikonvaihteessa käsiimme ovat häkellyttäviä kun miettii jatkoa unionin ja kansallisvaltioiden jäsenvaltioiden välisissä suhteissa

se on tullut ikään kuin lisukkeeksi tähän mutta tosiasiassa se tulee olemaan huomattavasti merkittävämpi pitkäaikaisilta vaikutuksiltaan siihen päätöksentekoon nähden millä unionimaissa jatkossa toimitaan talouspolitiikan osalta

ensinnäkin kysymys ei ole julistuksesta niin kuin pääministeri on tahtonut antaa ymmärtää yleisestä tahdonilmauksesta

kysymys on sopimuksesta joka koskee asioita kauttaaltaan asioita jotka ovat kansallisessa kompetenssissa eivät ole siis unionin toimivaltaan kuuluvia asioita

silti valtionpäämiehet ikään kuin tämän asian sopivat ja mikä olennaisinta eivät ainoastaan tee sopimusta yhteisestä tahtotilasta vaan tähän sopimukseen on sisäänrakennettu seurantajärjestelmä säännöllinen seurantajärjestelmä jossa komissio neuvosto ja euroryhmä tulevat seuraamaan miten jäsenmaat panevat tämän sopimuksen täytäntöön

tässähän on se häkellyttävä piirre että yhtäkkiä unionille tuleekin tällaisen järjestelyn kautta jos ei suoraa toimivaltaa niin olennaista vaikutusvaltaa siihen kansalliseen talouspoliittiseen päätöksentekoon jota unionimaissa tullaan jatkossa tekemään

on selvästi asioita jotka ovat poliittisesti herkkiä kysymyksiä kansallisessa keskustelussa

täällä on viitattu selkeästi siihen että tämä on eurooppalaisten konservatiivijohtajien aikaansaannos kilpailukykysopimus joka lähtee niistä argumenteista millä eurooppalainen oikeisto parantaa kilpailukykyä markkinaehtoisesti primääristi markkinaehtoisesti

siellä on keskeisenä tavoitteena palkkahillintä palkkaneuvotteluihin puuttuminen yksikkökustannusten kautta tapahtuva konkreettinen seurantajärjestelmä

siellä on puhuttu kuten olemme monesti jo puhuneet eläkeiän alentamistavoitteista siellä on veropolitiikkaan liittyviä asioita kaikki siis kysymyksiä jotka ovat kansallisessa päätöksenteossa

on esitetty sitä että jokainen jäsenmaa vuosittain jokainen euromaa vuosittain tekee konkreettisen esityksen joka korkeimmalla valtiopäämiestasolla hyväksytään ja sen jälkeen lähdetään seuraamaan sitä miten nämä konkreettiset esitykset toteutuvat

tässä sopimuksessa lähdetään liikkeelle siitä että suomen hallituksen tulee esittää oma konkreettinen toimintaohjelma tämän kilpailukykysopimuksen euroa koskevan sopimuksen toteuttamiseksi ja sitten tulevaisuudessa ruvetaan tätä seuraamaan

nämä ovat häkellyttäviä muutoksia häkellyttäviä muutoksia siinä järjestelmässä millä tavalla euroopan unioni tulee jatkossa toimimaan

tätä kautta tässä on nyt sisäänrakennettu ideologinen kehikko jota me sosialidemokraatit emme ole voineet hyväksyä ja kuten täällä monasti on todettu kilpailukyky on paljon muutakin kuin markkinakilpailukykyä

me puhumme reaalista kilpailukyvystä jolloin on kyse siitä mikä on yhteiskunnan osaamistaso henkisen pääoman taso hyvinvoinnin taso millä tavalla tuloerojen tasaamisen kautta pystytään parantamaan resurssien parasta tehokasta hyväksikäyttöä yhteiskunnassa

katsotaan undpn tilastoja katsotaan muita hyvinvointivertailuja kilpailukykytilastoja vaikkapa world economic forumin tasolla osoitettuna

tästä eurokriisistä on käyty pitkää perusteellista keskustelua mutta kahta asiaa minusta tässä ei pitäisi syyllisen penkille laittaa

se että me vastustamme täällä euroopan unionia ei ole peruste ottaa tässä kriittistä kantaa ja se että joku haikailee markan perään luopuakseen eurosta ei ole myöskään tässä vastaus

tämä on kansainvälisen finanssijärjestelmän kriisi valuutoista riippumatta tämä on kohdellut kaikkia ja euroopan unioni tässä tapauksessa on meille vain väline ottaa näitä ongelmia kiinni

sen sijaan se mitä meidän pitää moittia on se talouspolitiikka poliittinen tahtotila joka tänä päivänä vaikuttaa euroopan unionissa

mehän saimme suomessa harvinaisen upean esimerkin siitä kun konservatiivijohtajat tulivat tänne valtiovarainministeri kataisen luokse kaavailemaan nimenomaan tätä kilpailukykypakettia tätä porvarillista oikeistolaista talouspoliittista ohjelmaa jota meille syötetään unionin kautta

siinä mielessä vika ei ole unionissa vaan siinä poliittisessa johdossa joka tällä hetkellä vaikuttaa unionissa ja nämähän ovat niitä asioita joihin kansalaiset pääsevät vaikuttamaan vaaleissa ja meilläkin on vaalit nyt tulossa jolloin silloin päästään sitä kautta näihin asioihin kiinni